on kuitenkin jatkossakin huolehdittava siitä että yleistä etua ja sen valvontaa koskeva päätöksenteko erityisesti ympäristöhallinnon osalta on riippumatonta

arvoisa puhemies

jatkossa on kiinnitettävä enemmän huomiota maakunnan liittojen koordinoivaan rooliin aluetasolla ja yhteistyötä ely keskusten ja maakuntaliittojen kesken on tiivistettävä

tässä ei ole kysymys laajasta suvusta ei sellaisesta perheestä että me houkuttelisimme suomeen nyt tätejä setiä enoja vaan kysymys on ydinperheestä ydinperheestä ja se on arvoisa puhemies tässä maassa maan tapa

vuosi on hukattu ja palkkaratkaisua ollaan neuvottelemassa vasta nyt vaikka jo viime syksynä sak teki erittäin anteliaan kädenojennuksen siihen ei tartuttu ja aikaa on tuhrattu

viittaan puhemies siihen että jo tällä hetkellä nuorten naisten työllisyysaste on suomessa huomattavasti alemmalla tasolla kuin esimerkiksi ruotsissa

leikkaa subjektiivista lasten päivähoito oikeutta nostaa päivähoitomaksuja tavalla joka entisestään vaikeuttaa nuorten naisten työllisyysasteen nostoa nuorten naisten työssäkäyntiä

arvoisa puhemies

kansalaiset kyllä luottavat virkavaltaan ja poliisiin

mutta voi kyllä kysyä luottaako oppositio poliisiin niin vahvasti täällä tänään kyseenalaistetaan poliisin suorituskyky

tämän kysymyksen jätän ilmaan

paljon hyvääkin on tehty

mutta tärkeä kysymys on se että jatketaan sillä määrätietoisella tiellä mihin sosialidemokraatit ovat kiinnittäneet huomiota eli vähemmän hallintoa enemmän poliiseja kentälle

arvoisa puhemies

täällä muun muassa perussuomalaisten ryhmäpuheessa on käsitelty sitä käytetäänkö valtion myyntituloja velan lyhentämiseen vai kenties johonkin muuhun tarkoitukseen

nimittäin tarkistin aamulla asian ja suomen valtio ei lyhennä velkoja eurollakaan

onneksi suomi on kolmen an velallinen

arvoisa puhemies

ei kun jotain parempaa

arvoisa puhemies

kun lapsen huollosta ja tapaamisesta tulee vanhempien kesken ristiriitaa ja riitaa niin on hyvä että tuomioistuinkäsittelyn ohella on olemassa vaihtoehtoja jotka ovat niin sanottuja pehmeämpiä keinoja kuin perinteinen oikeudenkäynti

hallituksen esitys sovittelumenettelyn laajentamisesta valtakunnalliseksi on erittäin tervetullut ja hyvä esitys jota mielihyvin voin olla tukemassa

siinä vanhemmat nimenomaan sopivat keskenään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta mikä luo ehkä pitkäjänteisemmän ratkaisun lapsen huollolle ja tapaamiselle

on silti syytä muistaa kuten esimerkiksi edustaja pelkonen täällä toi esiin että tämä menettely ei sovi kaikkiin tapauksiin

kyllä tässä asiassa pitää nyt nähdä se kuuluisa metsä puilta

jos perheessä on esimerkiksi todennettua perheväkivaltaa uhkailua tai painostamista tai jos perheen osapuolilla on vakavia mielenterveyden ongelmia niin silloin tällainen sovittelumenettely ei ole oikea tapa ratkoa lapsen asioita ja lapsen etua ei edes asiantuntija avusteisena vaan silloin on muita keinoja syytä käyttää

suomen kannalta on verrattoman tärkeä asia että durbanissa edettiin kohti globaalia ilmastosopimusta sillä se tuo isot päästäjät mukaan näihin ilmastotalkoisiin

suomen metsät ovat erittäin suuri hiilinielu ja lisää hiiltä voidaan sitoa muun muassa puurakentamisella

lapsen kuulemisesta on täällä myös hyviä puheenvuoroja käytetty

lasta on toki syytä silloin kuulla kun lapsen oma ikä kasvu ja kehitys ovat sen mukaisia että kuulemiselle on perusteet mutta on syytä huomata sekin että lapsen edun on tässä syytä olla se kärki

mutta yhtä asiaa ihmettelen tässä kalastusmaksukortissa tässä yhden kortin mallissa ja se on se että tämän maksun joutuisivat maksamaan myös ne jotka eivät harrasta kalastusta viehemaksulain tarkoittamalla tavalla siis ne mökkiläiset jotka pitävät katiskaa rannassaan tai satunnaisesti pitävät verkkoja vedessä

arvoisa puhemies

selonteolla on kiistattomat ansionsa mutta oudoksun kyllä tätä ajankohtaa ja nyt viittaan tähän torstaina tapahtuvaan ison britannian äänestykseen eu jäsenyydestä ja mahdolliseen eu eroon

ministeri soini te sanoitte että kaikki muuttuu ja kyllä kaikki muuttuu mutta jotenkin te onnistuitte esittämään tämän brexitin siinä valossa että ikään kuin mikään ei muuttuisi

ilmastopolitiikkaan

jään kyllä miettimään onko hallituksella nyt aivan ajantasainen tilannearvio siitä mitkä vaikutukset mahdollisella ison britannian eu erolla olisi myös suomen turvallisuustilanteeseen

toivon että nyt kun valtio ottaa vastattavakseen turvakotitoiminnasta myös nämä tapaamisjärjestelyt voitaisiin tehdä valtakunnallisiksi

ensisijaisesti vastuu on totta kai meillä vanhemmilla meillä isillä ja äideillä lapsen huoltajilla mutta viime kädessä on voitava luottaa siihen että viranomaiset toimivat

iso britannia on tärkeä tekijä eussa joka on meille turvallisuusyhteisö se on myös meille tärkeä kumppani ja mikä vielä tärkeämpää iso britannia on erittäin tärkeä eun transatlanttisen yhteyden ylläpitäjä

on tietyllä tapaa iso pettymys tietää sisäministeriön raportin mukaan että viimeaikaiset perhesurmat olisi voitu välttää jos viranomaisyhteistyö vain olisi toiminut ja tiedonkulku toiminut

onko teillä olemassa suunnitelma siitä kuinka te päivitätte tätä ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa sen ikävän mahdollisuuden valossa että eu hajoaa ison britannian lähdön myötä

on välttämätöntä parantaa viranomaisten yhteistyötä jotta lastensuojelutarpeen selvitykseen ryhdytään ripeästi tulipa yhteydenotto huoli lapsesta kelle viranomaiselle hyvänsä

ensinnäkin nuoret yksinhuoltajaäidit ovat kovan työn ja kovan stressin ja huolen alla ja tämä stressi saattaa ajaa nuoret yksinhuoltajaäidit epätoivoisiin tekoihin

arvoisa puhemies

toisaalta erotilanne on riski ja tarvitaan perheille tukea eroprosessin käsittelyyn ja sopimiseen lapsen huollosta ja tapaamisesta

arvoisa puhemies

lisäksi tarvitaan työkaluja väkivallan uhan tunnistamiseen

kaikki huoli väkivallasta täytyy ottaa vakavasti vaikka näissä tilanteissa ristiriidat saattavatkin sävyttää asioitten käsittelyä

onko hallituksella toimenpiteitä yksin asuvien ihmisten aseman parantamiseen ja onko hallitus valinnut painopistettä kenen asemaa halutaan parantaa onko se esimerkiksi yksin asuvat ikäihmiset vanhukset jotka asuvat yksin

kehittyvien maiden tilanne on parantunut talouden kasvun myötä

on myös kiinnitettävä huomiota eroisien hyvinvointiin ja siihen etteivät miehet eron jälkeen jää yksin ja eristyksiin

joillekin ehkä merkitsevät mahdolliset ruuan lisäaineet joillekin makukysymykset ja ehkä estetiikkakin mutta kyllä myös ruuan alkuperällä on merkitystä

rikkaampien maiden veto on toki pitkällä aikavälillä tarpeen mutta kehittyvien maiden keskinäinen kauppa ja niiden kulutuksen ja investointien kasvu on paikannut euroopan yhdysvaltain ja japanin kysynnän vaisuutta

tässä on käsittelyssä lakialoite jossa ehkä kaikkein kauneimmin yhdistyvät suomalaisen ruuan tuottajan suomalaisen viljelijän ja suomalaisen kuluttajan tavallisen suomalaisen edut

kuvaavaa on että johtavassa kansainvälisessä kehitysorganisaatiossa maailmanpankissa on kiirehditty köyhyysrajan tarkistamista ylöspäin

nimittäin suomalainen haluaa syödä kotimaista ruokaa valita laadukasta ruokaa jonka alkuperän hän tietää ja joka on eettisesti luotettavaa

kiina yksistään on kerännyt ansaittua kiitosta globaalin köyhyyden voittamisesta

tämän informaation ruuan alkuperästä pitää olla tarjolla pitää olla avoimesti esillä jotta kuluttajalla on tältäkin osin kaikki tarvittava tieto ostovalintoihin olemassa

aivan kuten edustaja kalmari lakialoitteessaan esittää merkintöjen puuttumisen ja niitten virheellisyyden tulee olla myös sanktioitavissa

kuten on nähty ainesosamerkintöjen kohdalla esimerkiksi kuluneen talven hevoslihaskandaalissa ilman sanktioita nämä merkintävelvoitteet jäävät helposti löyhiksi

kannatan lämpimästi tätä lakialoitetta

sitä se ei enää ole

arvoisa puhemies

ilmastolaki on mielestäni paikallaan juuri siksi että se lisää ennustettavuutta ja suunnitelmallisuutta ilmastopolitiikassa ja parantaa eduskunnan osallisuutta ja tietoisuutta siitä miten kasvihuonekaasujen vähentämisessä onnistutaan

on aivan selvää että päästövähennystavoitteiden pitää olla kunnianhimoisia ja niin ne ovat siinä kaikessa muussakin tavoiteasetannassa mitä suomen hallitus on tehnyt

mutta vähintään yhtä tärkeää kuin päästöjen vähentäminen on ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja suomi on näissä sopeutumiskysymyksissä ollut erittäin ennakkoluuloton ja jopa tiennäyttäjä muille maille

kysyisinkin nyt ministeriltä mikä on kunnianhimon taso tässä ilmastolaissa ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta koska lämpeneminen jatkuu joka tapauksessa ja ääreviä luonnonilmiöitä tulee lisää ja meillä täytyy olla järjestelmät kunnossa jotta tulviin ja muihin luonnonolosuhteisiin voitaisiin paremmin varautua

arvoisa puhemies

olen erittäin iloinen että hallitus on kanssani siitä samaa mieltä että työn ja perheen yhteensovittamista tulee valtion taholta tukea ja helpottaa tarjoamalla perheille uusia vaihtoehtoja lastenhoidon järjestämiseksi entistä joustavammin

kun on viitattu tähän pohjoismaiseen viitekenttään useammankin kerran esimerkiksi ruotsissa näitä tiukennuksia on tehty määräaikaisiksi määräaikaisiksi

uudistus parantaa myös yrittäjävanhempien taloudellista turvaa ja kannustaa osa aikaiseen yrittämiseen sillä joustava hoitoraha olisi tuntuvasti korkeampi kuin osittainen hoitoraha

mitä tulee tähän edustaja elon esittämään näkemykseen siitä että tänne on nyt saapunut nuoria miehiä viime vuonna paljon niin kyllä näin on ja sille on aivan luonnollinen syy

nuoret miehet ovat paenneet syyrian sotaa isiksen terroria irakissa epäjärjestystä afganistanissa talibania

työlainsäädäntö ja työelämän käytännöt eivät saa muodostua esteeksi lain hyvän tarkoituksen toteutumiselle

erittäin vaarallisista oloista ovat lähteneet vaaralliselle matkalle koska he ovat niitä joiden katsotaan parhaiten voivan suoriutua tuosta matkasta